lausunto

kun vaalia varten jätetyssä ehdokaslistassa on pohjoismaiden neuvoston suomen valtuuskunnan jäseniksi ja varajäseniksi ehdotettu valittaviksi yhtä monta kuin vaalissa on valittavia totean vaalin olevan yksimielinen ja valituiksi tulleen ehdokaslistan mukaisesti se on

rauma kaksikymmentäneljä

jos tämän ehdotuksen

koska hallituksen perhepoliittinen linja on kestämätön lapsiperheiden ja myös julkisen talouden kannalta eduskunta toteaa että hallitus ei nauti eduskunnan luottamusta

muut puheenvuorot varataan p painikkeella

välkky kolmekymmentäkolme pilkku kolmekymmentäviisi

eduskunta hyväksyy ensimmäistä käsittelyssä sävel tapahtuma kiedotuksi

tätä varten ylös oli hiljentämään ja pyydän edustajia siirtymä

nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä

kuultuaan hallituksen vastauksen eduskunta toteaa että hallitus on toiminut kuntauudistuksessa hyvän valmistelutavan vastaisesti laiminlyödessään parlamentaarisen yhteistyön asiassa

ekumeeniseen

jossain vaiheessa joko ministerin puheenvuoron jälkeen tai sitten keskustelun jonkin aikaa jatkuttua otamme myös debatin

lakiehdotus hylätään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

valiokuntapaikkojen järjestelyä varten pyytävät vapautusta lakivaliokunnan jäsenyydestä johanna jurva sosiaali ja terveysvaliokunnan jäsenyydestä arja juvonen ja ympäristövaliokunnan jäsenyydestä oras tynkkynen

lakiehdotuksen toinen käsittely on päättynyt

opposition yhteinen välikysymys suomen kokonaisvastuiden ja kuvasta kasvattamisesta

terveys ja hyvinvointi ovat ihmisille kaikkein tärkein asia tulevat turvallisuudentunne syntyy siitä että tarvittaessa lääkäriin pääsyä ja ihmiset

joka katsoo valtioneuvoston nauttivan eduskunnan luottamusta äänestää jaa jos ei voittaa on kimmo tiilikaisen ehdotus hyväksytty ja eduskunta on antanut epäluottamuslauseen valtioneuvostolle kyllä

puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään hallintovaliokuntaan jolle perustuslakivaliokunnan sivistysvaliokunnan sekä sosiaali ja terveysvaliokunnan on annettava lausunto

jos tämäkin on osa

ranskalaisedustaja ilmoittaa että kroatian parlamentin puhemies hänen lausuntonsa jossa seurueineen on saapunut seuraamaan

monet suuret eu maat muun muassa britannia saksa ja italia ovat ilmoittaneet etteivät lähetä joukkojaan eufor rca operaatioon

ruohosen kirjan

lisäksi kotihoidon tuen pakkokiintiöimisellä rajoitetaan perheiden valinnanvapautta lisätään kuntien menoja ja julkisen talouden kestävyysvaje syvenee

ja oliko ystävät heikkilä kuten paavo tapua ja mies reen ehdotukset

puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään talousvaliokuntaan jolle perustuslakivaliokunnan ja lakivaliokunnan on annettava lausunto

kutsun teidät arvoisat edustajat vaalikauden päättäjäisiin jotka pidetään finlandia talossa mainittuna päivänä sekä ennen päättäjäisiä pidettävään valtiopäiväjumalanpalvelukseen

yleiskeskustelu päättyy kahdeskymmenes joulukuuta pidetyssä täysistunnossa

ainoa käsittelyn eteläpää verestyksen ensimmäinen asian käsittelyn pohjana on tarkastusvaliokunnan omasta aloitteestaan laatima mietintö joka koskee valtionyhtiöiden ylimmän johdon palkitsemista

oletamme

asia lähetetään valtion varoin

ja edustaja ojensi

tiedämme

puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään ulkoasiainvaliokuntaan jolle suuren valiokunnan perustuslakivaliokunnan hallintovaliokunnan lakivaliokunnan sivistysvaliokunnan sosiaali ja terveysvaliokunnan sekä työelämä ja tasa arvovaliokunnan on annettava lausunto

puhemiesneuvosto puoltaa pyyntöjä

puhemiesneuvosto puoltaa pyyntöä

edustaja kari mäki koivuainesten otoksemme

selonteko hylätään

käsittelyn pohjana on perustuslakivaliokunnan mietintö

kyllä paikalla työministeriötä

jäisellä kaksikymmentäyksi

on kysytty

lämpökeskustulovarteen ristilän tarkistuksen tuoden asia pui myös joustoja jotka tosin lähetetään perustuslakivaliokuntaan

de debatin haljeta veli matti saarakkala yhdistetään vedonnut jussi niistä kahdesta lapsesta

joka haluaa jatkaa asian ensimmäistä käsittelyä valtiovarainvaliokunnan mietinnön pohjalta äänestää jaa jos ei voittaa on pentti kettusen ehdotus asian lähettämisestä valtiovarainvaliokuntaan ja pirtulakivaliokuntaan

joka hyväksyy lakiehdotukset äänestää jaa jos

puhemies saa nyt tuoda niin joo seurueineen on saapunut seuraamaan eduskunnan täysistunto eduskunnan puolesta lausunorsut eduskuntaa rauhoittumaan työhön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

keskustelu

perusti jotka ovat teiden ytimestä poikkeavia ehdotuksia

joka hyväksyy lakiehdotukset äänestää jaa jos ei voittoon lakiehdotukset

ryhmäpuheenvuorojen ja debatin jälkeen keskustelu jatkuu nopeatahtisena ryhmäpuheenvuorojärjestyksessä

totta ja yhden salia keskittymään välikysymyksen

asun

yhteisvaluutta alueen epäoptimaalisuuteen ei tuolloin kukaan vedonnut koska euro jolle taloudellinen vaan ennen kaikkea poliittinen

puhemies kaupunkiin ja kuntien tehtävänä on järjestää keskeiset julkiset palvelut kuten päivähoito opetus terveyspalvelut ja

eduskunnalle kuultuani eduskunnan puhemies ja eero heinäluoman heinäluoma

rami hymyn ystävänä kiteellä oli esben

asian esittely ministeri huovinen olkaa hyvä

äänestyksissä

aino seppo

ehdotuksista on näin ollen äänestettävä

lisäksi vatkatusta tiilikainen risto ruohonen lernerin kannattaman edustan mustajärvi on tehty seuraavat ehdotukset epäluottamuslauseen antamisesta puolustusministeri stefan wallinille

eero koiviston

sen takia toivotaan että koneäänestyksessä keskityttäisiin sen koneäänestyksen suorittamiseen niin että tulos mahdollisimman hyvin vastaa eduskunnan tahtoa jo ensimmäisellä kerralla

minkä lisäksi euroopan keskuspankki on toiminut kyseenalaisesti suhteessa jäsenvaltioiden rahoitus kieltoon ryhtyessään rahoittamaa kriisimaita omasta

varapuhemiesten ehdotukseen e

valiokuntapaikkojen järjestelyä varten pyytävät vapautusta suuren valiokunnan varajäsenyydestä mikael jungner perustuslakivaliokunnan jäsenyydestä raimo piirainen liikenne ja viestintävaliokunnan varajäsenyydestä tuula peltonen ja sivistysvaliokunnan jäsenyydestä mikael jungner sekä ympäristövaliokunnan jäsenyydestä sirpa paatero

työjärjestyksen mukaan eduskunta ei tee päätöstä asiasta

ja jos on usein verotukseltaan kaikki kerolan saastuttamaan kaivosta ketun alkaa ennen lyö numero kaksi ja kolme lehteilystä mäkipää

toisen käsittelyn ja ainoan

lakiehdotukset voidaan nyt hyväksyä asiasisällöltään muuttamattomina päätöksellä jota on kannattanut vähintään kaksi kolmasosaa annetuista äänistä tai hylätä

menestyksessä

eduskunta edellyttää että hallitus seuraa arpajaisverolain muutoksen vaikutuksia työllisyyteen ja maaseudun yritystoimintaan raviurheiluun ja nuorison kasvatukseen sekä harrastusmahdollisuuksiin ja reagoi tilanteeseen havaittujen ongelmien poistamiseksi

kun vaalia varten jätetyssä ehdokaslistassa on pohjoismaiden neuvoston suomen valtuuskunnan jäseniksi ja varajäseniksi ehdotettu valittaviksi yhtä monta kuin vaalissa on valittavia totean vaalin olevan yksimielinen ja valituiksi tulleen ehdokaslistan mukaista

joka kannattaa ehdotusta että kansanedustaja filosofian tohtori alexander stubb valitaan pääministeriksi äänestää jaa joka ei sitä kannata

lopuksi on päätettävä lausuma

nyt on päätettä vä ainoassa käsittelyssä ervv puitesopimuksen muuttamista koskevasta sopimuksesta ja toisessa käsittelyssä lakiehdotuksista

ennuste alanko kahiluoto

päivystyksen ensimmäisenä asiana on valitun tytön usva totean että vaalit ovat yksimielisiä ja että eduskunta valitsee ehdokaslistan mukaisesti valtiovarainvaliokunnan varajäseniksi janne sankelon ja harry wallinin talousvaliokunnan jäseneksi johanna ojala niemelän tulevaisuusvaliokunnan varajäseneksi heikki auton työelämä ja tasa arvovaliokunnan jäseneksi arto satosen ja ympäristövaliokunnan varajäseneksi edustajat jotka

selonteko hyväksyttäneen

kotihoidon tuen puolittaminen vanhempien kesken puolestaan hankaloittaa perheen ja työn yhdistämistä sekä lisää valtion ja kuntien velkaantumista

tämähän on loppuvaalikauden tärkein asiakirja ja olisimme halunneet eilisessä keskustelussa kuulla vastauksia siihen mitä hallitus on nyt todellisuudessa tekemässä omalle talouspolitiikan linjalleen

lisäksi koska hallitus on perustellut puutteellisesti ja yksipuolisesti tekemiään kuntarakennelinjauksia ja koska hallitus ei itsekään näytä sosiaali ja terveyspalveluiden osalta tietävän miten se kuntauudistusta aikoo toteuttaa ei hallitus nauti eduskunnan luottamusta

eduskunta toteaa että hallitus ei nauti eduskunnan luottamusta sillä hallituksen suunnittelemat kunnallisen itsehallintomme perusteiden olennainen heikentäminen ja kuntalaisten palvelujen siirtäminen yhä kauemmaksi kuntalaisista eivät perustu kuntalaisten tahtoon eivätkä tutkimustiedon antamiin tuloksiin

tänä päivänä tuli kuluneeksi sataviisikymmentä vuotta sen mistä valtiopäivätoiminta

yhden